tässä mielessä nämä ostoliikenteen leikkaukset ovat huonosti harkittuja mieluummin niitä olisi pitänyt perua

niitä lukuja minulla ei nyt tässä ole käytettävissä mitä ne eri tulotasoissa ovat mutta nehän on helppo saada ja niitä tietoja voidaan myös teille välittää jos siihen kiinnostusta jatkossa on

ja ainakin me keski suomessa kansanedustajina olemme tosi huolissamme henkilöliikenteen loppumisesta keuruulta haapamäeltä ja muista järjestelyistä ja siitä mitä käy sitten tavaraliikenteelle sen jälkeen

arvoisa puhemies

toinen kysymys josta kannan huolta ja toivon mukaan ministeri voi minun huoltani vähän keventää on se että kun kilpailu tulee myös henkilöliikenteeseen toivottavasti asteittain suomessa niin eihän tätä kilpailua vain tehdä sillä tavalla että me rupeamme pilkkomaan vrää koska tässä henkilöliikenteen kilpailutilanteessa me tarvitsemme vahvaa yhtenäistä logistisesti kestävää omaa vrää eikä suinkaan sen pilkkomista ja kilpailua käytäisiin sitten rehdeillä pelisäännöillä

toivon mukaan edustajille välittyi sellainen käsitys että työ ja elinkeinoministeriössä koetetaan hoitaa asioita mahdollisimman hyvin ja viedä niitä eteenpäin niin että kasvulle työllisyydelle ja viennille luodaan hyviä edellytyksiä

kaikkihan me tiedämme että ansioturvan maksaa ei suinkaan valtio vaan palkansaaja ja työnantajajärjestöt omilla maksuillaan joten siinä ei ole kysymys yhteiskunnan rahasta ansioturvan osalta

edustaja salonen kysyi siitä kun työvoiman palvelukeskusverkosto tehdään nyt kattavammaksi koko maata koskevaksi ja lainsäädäntöpohjalle

ja juuri näin että siinä pitää olla kelan palvelut terveyspalvelut kuntapalvelut ja te toimiston palvelut yhtä aikaa käytettävissä millä sitä polkua pitkittyvän työttömyyden kohteena olevalle ihmiselle rakennetaan kohti työmarkkinoita ja se on tosi iso urakka ja iso uudistus ja tarpeellinen

totta kai se on terveydenhuoltoalalla

mutta täytyy muistaa että ei vuorotteluvapaalla olevan tarvitse mennä siihen työhön josta vapautuu vaan myös siinä ketjussa voi olla ja tulla ketjun kautta erilaisiin työtehtäviin

arvoisa puheenjohtaja

mutta en kiistä ollenkaan sitä etteikö meillä ole palvelujen tehostamisen tarvetta ja palvelujen laadun parantamisen tarvetta myöskin te toimistoissa tämän kasvavan työttömyyden keskellä

on selvää kun tätä pakettiratkaisua tehtiin pidettiin tärkeänä että perusturvan ja ansioturvan kytköstä ei poisteta siitä oli laaja yhteisymmärrys ja aina kun tehdään ansioturvaan muutoksia niin totta kai kun se on ansioon sidottua turvaa jonka siis osapuolet kustantavat ei valtio se on sidoksissa tietysti siihen palkkatasoon

olemme olleet tietoisia että palkkataso vaikuttaa ansioturvan tasoon

tämä ennakkojakso on senkin takia tärkeä että siinä nyt vähän aikaa voisivat nuori ja yrittäjä katsoa että onko tämä niin kuin meidän juttu ennen kuin siirrytään työsuhdepohjalle

mutta se ei tee mitättömäksi sitä että tähän perusturvaan laajassa käsitteessä tuli merkittäviä korotuksia ynnä sitä että sitten verotuksen puolella pienituloisten ihmisten verotaakkaa helpotettiin

tämä ennakkojaksoon pohjautuva oppisopimuskoulutusmallihan lähentyy aika paljon tätä ja ikään kuin tulee tässä mielessä vähän vastaan tähän ajatteluun

ansioturvan suhde on aina se että se on suhteessa palkkoihin ja se vaikuttaa sitten myöskin jos niitä etuisuuksia tarkistetaan

siellä on erikseen oppisopimuspalkkausmäärittelyt jotka ovat toki pienempiä kuin yleiset palkkaratkaisut ja näinhän sen tietysti pitää ollakin koska työpanos alkupäässä ei ole niin suuri

siellä on erittäin pienillä tuloilla olevia palkansaajia niin kuin tässä mainitsitte joitten työttömyysajan turvaa ei kannata kenenkään kadehtia

onhan se selvää että meidän pitää pitää huolta siitä että meillä työehtosopimusten mukaiset palkkausjärjestelmät kestävät sopimusten yleissitovuus säilyy ja sillä tavalla turvataan tämä meidän palkkausjärjestelmämme suomessa

iloinen uutinen on se että lähetettyjä työntekijöitä koskeva täydennysdirektiivi on nyt saanut yhden vaiheen eu tasolla ja sekin tulee auttamaan lähetettyjen työntekijöitten asemaa ja heidän edunvalvontaansa myöskin täällä kansallisesti

lopuksi puheenjohtaja haluan kiittää valiokuntaa vielä kerran erittäin hyvästä työstä ja perusteellisesta käsittelystä ministeriön meidän osaamme kohdistuviin asioihin ja niistä muutosesityksistä joita te olette tehneet

ajattelen ministeri vapaavuoren kanssa tästä työpolitiikan ja elinkeinopolitiikan yhteensovittamisen tärkeydestä samalla tavalla

täällä mäkisalo ropponen peräänkuulutti sitä että on paljon varmaan aiheellistakin kritiikkiä siitä että ei aina te toimistossa saa riittävää palvelua ja henkilökohtaista palvelua

se että näitä palveluja on sähköistetty on ollut tärkeätä ja välttämätöntä jotta sitten voidaan myös keskittyä niitten henkilökohtaisten palvelujen antamiseen joita sekä nuoret että varsinkin pitkäaikaistyöttömät tuekseen tarvitsevat

sitten täällä kysyttiin sitä millä tavalla tätä nuorisotakuun työtä pitäisi kehittää ja viitattiin myös siihen että oppisopimuskoulutus on tärkeä osa näitä nuorisotakuun sateenvarjon alla olevia toimia

niin on ja sitähän on nyt lisätty myös nuorisoasteelle en mene niihin yksityiskohtiin mutta se on yksi suunta mihin ilman muuta pitäisi kehitystä viedä ja minusta se on hieno innovaatio että meillä on nyt semmoinenkin mahdollisuus että on kaksi vuotta ammattioppilaitoksessa ja sen kolmannen vuoden sitten on oppisopimussuhteessa

se mihin suuntaan tätä pitää tulevaisuudessa kehittää on ehdottomasti tämmöisen varhaisemman tukemisen ja puuttumisen malleihin sinne ja toisaalta sen matalan kynnyksen toimintapalvelukeskuksien tai yhteisöjen rakentamiseen ja tähänhän nyt esrn rahoitusta käytetään ja ollaan eri puolilla maata rakentamassa nuorille matalan kynnyksen monitoimipalvelukonsepteja joihin nuoret voivat tulla omine murheineen ja joissa katsotaan mitä tietä sitten lähdetään nuorta tukemaan

tämä on ilman muuta se suunta mihin tässä mennään

oli monta vuotta voimassa ja kokemuksethan ovat moninaiset ei pelkästään kannustavia tehdä tällaisia järjestelyjä koska se ei välttämättä tuottanut semmoisia tuloksia kuin silloin ajateltiin olevan

siihen liittyen on hyvä tämäkin noteerata että näin on käynyt

sitten tämä periaatteellinen keskustelu siitä miten meidän pitäisi suhtautua sille tontille joka työmarkkinajärjestöjen elämässä on

nyt on otettu näillä maltillisilla yhteisillä ratkaisuilla kiinni sitä eroa niin että meidän kilpailukykyä on voitu parantaa ja aikaansaada ratkaisuja joten on tässä nähtävä myöskin tämä puoli

kyllä minä haluan korostaa sitä että jos me tässä maassa luovumme isossa talouspolitiikan ajattelussa tällaisesta kolmikanta ajattelusta me luovumme erittäin paljon monesta meidän vahvuudesta tässä yhteiskunnassa

kannattaa ehkä säilyttää se mikä meillä on arvokasta ja hyvää eikä tavallaan ikään kuin nähdä sitä pulmana meidän kilpailukyvylle tai rakenteellisten uudistusten aikaansaamiselle

ojala niemelä puhui tästä vanhempien kustannusten tasaamisesta ja se on tärkeä asia

stmn vastuullahan tämä valmistelutyö on en pysty sanomaan tarkalleen ottaen missä siinä mennään mutta se on molempien vanhempien työssäkäynnin näkökulmasta erittäin tärkeä asia mutta myönnän myös että siihen liittyy erittäin isoja kustannusvaikutuksia ja tässä suhteessa niitä ratkaisuja ei ole nyt vielä aikaansaatu

sitten täällä oli erittäin tärkeä puheenvuoro joka liittyi siihen miten me huolehdimme näitten osatyökykyisten ja vammaisten edellytyksistä päästä takaisin työmarkkinoille

nythän me olemme tehneet ministeri risikon johdolla mutta meidän tuellamme erittäin paljon töitä että me sitä kynnystä osatyöntekijöitten paluulle työelämään voisimme madaltaa ja tämä työ vaatii vielä paljon ponnisteluja

sitten vielä edustaja koskela puhui tästä pitkittyvästä työttömyydestä ja ikääntymisestä

sitten iloisena uutisena voin todeta että viime yönä täällä eduskunnassa on tehty päätöksiä vaikeimmin työllistettävien monitoimipalvelukeskusverkoston palkkatukiuudistuksen ohella myös työsopimuslakiin sellainen muutosesitys joka johtaa siihen

tämä iloinen sanoma on siis se että nyt näille kolmannen sektorin toimijoille jotka ennen kaikkea keskittyvät erittäin pitkittyvän työttömyyden hoitamiseen mahdollistetaan edelleenkin osa aikatyön käyttö ja palkkatuen avulla sitähän ne tekevät

ei tarvitse tavallaan lisätunteja ja kokoaikatyötä ja pidempiä työsuhteita koska ne eivät pysty sitä järjestämään

nyt taitaa koputus käydä siihen malliin että loput vastaukset jätän sanomatta ja kiitän valiokuntia erittäin hyvästä valmistelusta ja teitä kaikkia asiallisesta ja hyvästä keskustelusta

on totta että muutosturvauudistus jonka itse olin aikoinaan myös neuvottelemassa on merkittävä senkin takia että siinähän ensimmäistä kertaa mennään työpaikan sisälle tavalla että jos irtisanomisuhka koittaa niin ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin eikä odoteta vain sitä irtisanomishetkeä ja sitten mietitä minkälaista koulutusta ja työpolkuja ihmisille rakennetaan

mitä vielä palkkaperusteisen sosiaaliturvan ja perusturvan välisiin suhteisiin tulee työttömyysturvassakin on tärkeää nyt todeta että ansioturva tulee myös siitä että ihmiset vakuuttavat itsensä ja maksavat

perusturva tulee kaikille ja veroluonteisten tulojen ja menojen veroluonteisilla ratkaisuilla

ei voi asettaa työttömiä perusturvan tasoisissa kustannuksissa eriarvoiseen asemaan sen suhteen ovatko he ansioturvalla vai perusturvalla

eikö niin

minä olen tähän asti ainakin ymmärtänyt että ei keskustakaan ole ollut koskaan sitä mieltä että ansioturvan ja perusturvan kytkös pitäisi poistaa ja siitähän tässä nyt on kysymys

ei ole poistettu

ei pidä lähteä syyllistämään näitä ihmisiä jotka pystyvät antamaan todella hyvän työpanoksen ja vahvan osuuden yhteiskuntaan ja se on tavallaan myöskin viesti siitä että näitä ihmisiä tarvitaan suomalaisessa työelämässä

minä uskon että pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilussa tämä koordinaatio toimii paremmin mutta tässä nuorten yhteiskuntatakuussa se vaatii eri toimijoita siellä paikallisesti että me saamme sellaiset työryhmät semmoiset toimijat sinne että on yhteinen pöytä kuntavetoisesti jossa tätä valmistelutyötä tehdään ja tässä meillä on kyllä työnjaossa ja koordinaatiossa parantamisen varaa

pohditaan myös sitä voisiko oppisopimusoppilas olla useamman työnantajan kanssa tekemässä yhtä aikaa sitä oppisopimussuhdetta niin että se ei käy yhdelle yrittäjälle liian vaativaksi

tähän kokonaisuuteen liittyen olemme valmistelemassa kehysriiheen ehdotuksia

yhtiön edustaja

riittää hyvin

arvoisa puhemies

olisin vaan vastannut tähän kysymykseen perhevapaajärjestelmistä en sen takia että minä vastaisin ministerinä tästä aihepiiristä mutta osallistuin tämänkin asian neuvotteluihin siellä hallitusohjelmaa rakennettaessa

tämä hallitustekstimuotoilu lähtee siitä että lähdettäisiin varovaisemmin liikkeelle ja siinä on ohjattu siten että tämä uudistus tehdään niin että lisätään isille merkittyjä vapaita joustavoitetaan isien perhevapaajärjestelmän käyttöönottomahdollisuuksia jnp

eli on ohjattu sen uudistustyön keskeisiä tavoitteita ja toisaalta sitten on lähdetty siitä että kun tämä on ansioperusteista perhevapaajärjestelmää niin tarvitaan neuvottelut tästä rahoituksesta jossa on sitten useita osapuolia

tässä on otettu vaan kantaa siitä että samalla kun tehdään tämä uudistus pitää sopia se rahoitus ja tavallaan yhtä aikaa tämä uudistus viedä eteenpäin

idea on se no käytetään nyt vaikka termiä osittainen kotihoidon tuki sitä nimeä siinä ei sitten voi jatkossa käyttää että olisi mahdollista olla osittaisella kotihoidon tuella tai sen tapaisella tässä puhutaan taloudellisesta tuesta osa aikatyössä ja sitten myös käyttää päivähoito ja lastenhoitopalveluja siinä määrin kuinka monta tuntia tarvitsee

luotaisiin semmoinen uusi joustavampi malli niin että voisi yhdistää sitä kotona olemista ja osittaista työtä ja siihen saataisiin sellaista järkevää tukimallia

ei siinä romuteta kotihoidon tukea mutta siihen tehdään uusi idea joka voisi olla joustavampi ja yhdistää päivähoidon käytetään nyt työnimeä osittainen kotihoito ja osa aikatyön mallina

tästä on kysymys ei romuttamisesta

tässä salissa on käyty hyvä keskustelu tärkeästä aiheesta ja kaikki olemme olleet yhtä mieltä siitä että tämä lisäbudjetti tulee tarpeeseen

sen takia on hyvä että me jaksamme tällä viikolla vielä tämän täällä käsitellä ja tehdä palvelun näille ihmisille päästä työn syrjään kiinni tai koulutukseen

hallitus on tietysti samalla osoittanut sitä että se haluaa hallitusohjelmansa aivan keskeistä päämäärää työllisyyden parantamista aloittaa ripeästi ja tehdä sen mitä tässä voidaan

edustan myös sitä kantaa että palkkatuki joka johtaisi yksityisellä sektorilla sitten pysyvämpään työpaikkaan on tärkeä osa ja sen takia tätä on painotettukin tälle sektorille

sitten näistä kysymyksistä

varsinkin jos pitkäaikaistyöttömyyden kuntoutukseen ja työllistämiseen halutaan ratkaisuja ne eivät voi tapahtua niin että odotellaan ja on epävarmuutta siitä millä resursseilla näitä tehdään

mustajärvi kiinnitti huomiota siihen että yhteiskuntatakuuta joka nyt siis hallitusohjelmassa on tärkeä toimenpide osittain jo nyt toteutetaan

arto satonen kiinnitti oikealla tavalla huomiota siihen että totta kai on tärkeätä että työttömyys saadaan katkaistua mahdollisimman nopeasti sen kohdatessa

me tarvitsemme totta kai tässä alkupäässä näitä toimenpiteitä mutta ei pidä unohtaa myöskään sitä pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa joka on vaikeasti hoidettava mutta välttämätöntä hoitaa niin yhteiskunnallisen tasa arvon kannalta kuin näiden ihmisten elämään kiinni pääsemisenkin näkökulmasta

työ ja elinkeinoministeriön piirissähän on jo pitkin talvea osattu tähän varautua ja näitä keskusteluja nokian kanssa on käyty miten tähän valmistautuu nokia itse ja sitten yhteiskunta

ja oletan että sen ohella että tässä lisätalousarviossa on myös otettu huomioon näitten nokia keskeisten paikkakuntien puolelta tulleita odotuksia ja niitä voidaan tähän tarkoitukseen käyttää hallituksen piirissä on paljon keskusteltu siitä miten muutoin voitaisiin tähän varautua

ja ne kysymykset miten tällaisissa tilanteissa joihin täällä jaskari ja monet muut viittasivat me voisimme sitä riskirahoitusta liikkeellelähtöä tukea olisivat tärkeitä asioita ja tämän tyyppisiä ideoita on tässä myöskin oltu valmiita miettimään

se on erittäin haasteellinen tavoite mutta se ei välttämättä ole mahdoton ja se kaikki tietysti riippuu myös siitä näiden omien toimien lisäksi mikä meidän taloudellinen kasvumme on mitkä meidän vientinäkymämme ovat se riippuu ylimalkaan talouskehityksestä ja kasvusta mutta näillä omilla toimillamme me voimme myöskin vaikuttaa

nämä perustuvat ely keskuksista annettuihin arvioihin ja tietoihin nämä nokia haasteet mukaan lukien ja näiden perusteella on päädytty tähän lukuun

hallitusohjelmahan lähtee siitä että osana tätä vaikeasti työttömien ja pitkäaikaistyöttömien palvelua jota muutenkin laadullisesti halutaan parantaa yksi elementti on palvelukeskusverkoston saaminen koko maan kattavaksi

kolmannella sektorilla tulee olemaan tässä tärkeä merkitys mutta erityisesti jos katsotaan näitä hallitusohjelman isoja toimia nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseksi niin tämä nuorten yhteiskuntatakuu on ehdottomasti se tärkeä juttu jota viedään nyt eteenpäin ja valmistelutyö alkaa välittömästi kesälomien jälkeen

pitkäaikaistyöttömien osalta on kysymys juuri näitten palvelujen parantamisesta ja toisaalta sen kuntakokeilun käynnistämisestä johon täällä on viitattu ja molempia on myös rahoituksellisesti hallitusohjelmassa haluttu tukea

ja tämä liittyy tähän työllisyysasteeseen se liittyy työuriin että meidän pitää osatyökykyiselle vaikeasti työllistettävälle avata työmarkkinoita

hallitusohjelmassahan on kirjattu myös yhtenä elementtinä se että palkkatuesta vaikeasti työllistettäville ja vammaisille tehtäisiin pysyvä niin että se ei olisi vain tämmöinen pätkissä oleva palkkatuki

sekin on yksi elementti sille että nämä ihmiset voisivat antaa työpanoksensa vaikka osatyökykyisinä suomalaisessa työelämässä ja heidän työpanostaan me tässä yhteiskunnassa tarvitsemme

tämän lisäksi täällä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen että tässä valikossa on monia asioita koskien esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuuta on se työ harjoittelupaikka työpajapaikka ja minäkin olen samaa mieltä että työpajatoiminta on arvokasta työtä saada nuoret monet syrjäytymisen kynnyksellä olevat tai väliin putoavat nuoret kiinni opiskeluun tai työpaikkaan

työpajatoiminta meidän pitää nähdä osana myös tätä nuorten ihmisten työelämään ja yhteiskuntaan kiinnipääsyn mallia

mutta kaiken kaikkiaan olen iloinen siitä että tälle lisäbudjetille joka on tärkeä askel kohti parempaa työllisyyttä ja syrjäytymisen estämistä on annettu tässä tämmöinen rakentava palaute ja työtä jatketaan

arvoisa puhemies